maailmalla niitä on saatavilla ja ne ovat huomattavasti halvempia kuin gmo vapaat rehut ja tietysti siellä puhuttiin ja ollaan huolissaan esimerkiksi sikatalouden tilanteesta

noin puolet suunnilleen juustoista mitä käytetään on ulkomaisia ja kyllähän minä nyt voin väittää että kotimaisetkin juustot ovat ihan hyviä mutta kuluttajat haluavat erilaisia kulutustottumuksia ja maistella erilaisia juustoja tai tuotteita ja heillä on siihen täysi oikeus

toivottavasti me pystymme jalostamaan hyviä elintarvikkeita joita taas me sitten viemme edelleen eteenpäin entistäkin laajemmassa määrin kun maailmalla kuitenkin ruuan kulutus kasvaa koko ajan sen myötä kun väestökin maailmassa kasvaa

että kyllä meillä siinä mahdollisuuksiakin on mutta ei se helppoa ole mutta meillä onneksi on pieniä esimerkkejä vaikka nyt tämmöisistä ei niin suurista eristä

jos vaikka kuminassa me olemme yksi maailman johtavimpia maita tai meillä on erittäin hyvää mallasta mitä voimme viedä eri puolille maailmaa käytettäväksi oluenvalmistukseen tai viskinvalmistukseen niin on aivan loistavaa että meillä on semmoisia esimerkkejä

täällä ovat edustaja taimela ja sitten edustaja heinonen puhuneet hankintalaista ja tietysti nykyinenkin hankintalaki mahdollistaa sen ettei tarvitse valita halvinta

mutta niin kuin sanoin tässä on paljon töitä vielä edessä ja toivottavasti nyt uudet kunnalliset päättäjätkin kunnissa heräävät tähänkin asiaan ja miettivät sitten siellä omissa ympyröissään minkätyyppisiä elintarvikkeita halutaan ja millä tavalla ruokahuoltoa hoidetaan ja mistä sitten näitä elintarvikkeita hankitaan

tietysti thl ei kuulu meille eikä ole meidän alainen laitos mutta meillä maa ja metsätalousministeriössä on tavallaan näihin tutkimusrahoihin kyllä herätty ja tällä hetkellä meillä on menossa luonnonvarakeskuksen perustaminen

eli me yhdistämme kolme meidän sektorin tutkimuslaitosta ja tavoitteena tietysti on se että kun niitä resursseja ei ole lisää saatavissa niin pyritään tekemään rakenteellisia uudistuksia joilla pyritään sitten varmistamaan se että tähän tutkimukseen on riittävästi resursseja ja sitten vähemmän rahaa käytetään seiniin tai joihinkin hallinnollisiin kuluihin tai muihin semmoisiin asioihin jotka eivät ole niin tärkeitä kuin se tutkimus

luomuinstituutti on hyvä asia mikä on tuolla mikkelissä mihinkä edustaja komi viittasi ja kun sitä keskustelua aikanaan on käyty niin me annoimme selvästi viestin mikkeliin päin että ministeriö on valmis antamaan rahoitusta tähän alkuvaiheeseen siementyyppiseen rahoitukseen mutta meillä ei ole mahdollisuuksia antaa mitään pysyvää valtionosuutta tuleville vuosille

nyt siellä päätöksiä on tehty instituutti on perustettu hyvä niin mutta edelleenkin siis korostan sitä että meillä ei ole mahdollisuuksia antaa jatkuvaa valtionapua luomuinstituutillekaan

on kuitenkin tärkeää muistaa että metsälaki ei ole ainoa instrumentti metsien monimuotoisuuden turvaamisessa

lain muutosta valmisteltaessa tarkasteltiin myös esimerkiksi mustikka ja puolukkakorpien selvittämistä metsälain mukaisiksi erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi

metsälain nojalla turvattaviin elinympäristöihin ei tehdä hallinnollisia kartoituksia tai rajoituksia jotta niiden tulee olla metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden oikeusturvan toteutumisen kannalta selvästi tunnistettavissa

esitys esimerkiksi mahdollistaa kitu ja joutomaaksi jääneiden niin sanottujen voisi sanoa vaikkapa väärin ojitettujen turvemaiden jättämisen palautumaan luonnontilaan sekä perinneympäristöjen ja alun perin avoimien tai vähäpuisten soiden suunnitelmallisen ennallistamisen

tarve metsätalouden monipuolistumiselle tulee myös yritystoiminnasta

tiettyjen painopaperilaatujen kysyntä laskee edelleen suomen päämarkkina alueella

tulevaisuudessa metsistä saadaan raaka ainetta edelleen nykyisiin tuotteisiin mutta niiden ohella puuta käytetään yhä enemmän energian tuotannossa biopolttoaineissa ja esimerkiksi tekstiilien raaka aineena

lisäksi metsien aineettomia arvoja tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa entistä enemmän ja niistä tuotteistetaan uusia palveluja

entistä monipuolisemmat puuperäiset lopputuotteet sekä uudet palveluelinkeinot muodostavat tarpeen nykyistä monipuolisemmalle metsien hoidolle ja käytölle käytön mukaan

myös metsäteollisuuden näkökulmasta metsänkäsittelymenetelmien tulee vastata metsänomistajan tarpeita jotta metsiä hyödynnettäisiin nykyistä aktiivisemmin

esimerkiksi erirakenteisen metsän käsittely on hyvä lisä käsittelyvaihtoehtoihin esimerkiksi niille metsänomistajille jotka korostavat maisema arvoja

lakia on valmisteltu useissa laaja alaisissa työryhmissä

valmistelun aikana toteutettiin myös kolme asiantuntijaselvitystä sekä kuultiin laajasti eri alojen asiantuntijoita

tutkijoiden panostus valmisteluun oli merkittävä

metsälain muutosesityksellä pyritään siis vastaamaan koko metsäalan muutokseen monipuolistamaan metsien käsittelyä metsänomistajien tavoitteiden mukaisesti ja sitä kautta aktivoimaan omistajia metsiensä hyvään hoitoon ja parantamaan koko alan kannattavuutta ja kilpailukykyä unohtamatta metsäluonnon monimuotoisuudesta huolehtimista

nyt käsittelyssä olevan metsälakiesityksen tärkein periaatteellinen muutos on siinä että metsänomistajan valinnanvapautta päättää oman metsänsä käyttötarkoituksesta lisätään

tässä valinnanvapaudessa tärkein tai ehkä mielenkiintoisin uudistus on se että tämän lain jälkeen selkeästi sallitaan jatkuva kasvatus talousmetsän hoito erirakenteisella kasvatuksella tai jatkuvalla kasvatuksella

lakiesityksessä myös korostetaan sitä että metsänomistajilla on oikeus ja mahdollisuus hoitaa omaa metsäänsä niin että huolehditaan luonnonarvoista maisema arvoista tai että metsänomistaja korostaa esimerkiksi sitä että metsä on hyvä elinympäristö vaikkapa riistalinnuille

ministeri kävi omassa puheenvuorossaan läpi niitä muutoksia joita suomessa on tapahtunut jotka ovat tämän lakiesityksen taustalla

metsän omistaminen on pirstaloitunut metsänomistajista iso osa asuu myös kaupungeissa ihmisillä on nykyään hyvin erilaisia tavoitteita siinä millä tavalla he haluavat metsäänsä hoitaa

samaan aikaan myös metsiin sidoksissa olevat elinkeinot ja taloudellinen hyöty ovat suuressa murroksessa